tarkoituksena on säätää uusi laki jolla säännellään kuntotarkastusten tekemistä pientaloihin laatimalla tarkastajille pätevyysvaatimukset pakollinen rekisteröinti sekä vahingonkorvausvastuu sekä tarkastuksen tilaajalle että tämän vastapuolelle

nyt on kuitenkin paljastunut että pankit tarvitsevat kymmeniä miljardeja selvitäkseen ongelmista

tällä hetkellähän on niin että minkäännäköistä koulutusta kuntotarkastajilla ei välttämättä tarvitse olla ja sinne pääsee oikeastaan menemään kuka vain

niitä väärenneltiin tietoisesti ja toivottiin ettei kupla puhkeaisi

tavoitteena on että kuntotarkastusten laatu kohenee ja kuntotarkastuksesta tulee nykyistä hyödyllisempi keino kiinteistön kunnon selvittämiseksi kiinteistön myyjälle ja ostajalle eli molemminpuolinen hyöty

kiinteistökaupan tekijöiden tiedostaessa kiinteistön kunnon aiempaa paremmin kiinteistökauppariidat vähenevät

rakennuksen kunnon ja mahdollisten vaurioiden huolellinen selvittäminen ennen kauppaa vähentää altistumista mahdollisille mikrobivaurioille ja niistä aiheutuville terveyshaitoille

viittasin puheessani karjalaisiin siirtolaisiin joiden asuttamisessa oli suuria vaikeuksia ruotsinkieliselle rannikkoalueelle

nämä hometalothan ovat vain lisääntyneet kun aikaa menee eteenpäin

mikäli tavoite asunto ja kiinteistökauppaan liittyvien riitojen vähentämisestä toteutuu tämä säästää oikeuslaitoksen ja kuluttajaviranomaisten resursseja

tilannehan oli lähes sama kuin tänä päivänä tässä pakolaiskysymyksessä

jotta voisi jatkossa suorittaa kuntotarkastuksia nykyisten kuntotarkastajien tulisi hankkia uusi pätevyys

uudenlaisen pätevyyden ja auktorisoinnin omaavista kuntotarkastajista voi ainakin aluksi olla pulaa ennen kuin tarvittavaa koulutusta ja sen jälkeen auktorisoituja tarkastajia on riittävästi

minun nähdäkseni myös silloin ja ainakin silloin sukulaiskansaamme kohtaan eräät väestöryhmät osoittivat rasistisia piirteitä

arvoisa puhemies

selkämeren kansallispuistoa koskevassa lakiesityksessä on useita ongelmia niin kansalaisten oikeuksien kuten metsästyksen ja petoeläinten kannan säätelyn kuin myös käytännön lainvalmistelun osalta

kiinteistön kunnon selvittäminen perusteellisesti raportointi selkeästi ja kiinteistön kunnon sisäistäminen ennen kauppaa vähentävät kaupan jälkeisiä riidan aiheita ja vähentävät kiinteistökauppariitoja

ensinnäkin jälleen kerran on metsästäjien taholta lainvalmistelua moitittu yhtä huonoksi kuin surullisenkuuluisan aselain yhteydessä

tässäkin lakiehdotuksessa on piirteitä siitä että kansalaisten lakeihin kirjattuja oikeuksia poljetaan tavalla joka ei ole omiaan edistämään kansalaisten luottamusta lainvalmistelijoita ja hallituksen ministereitä kohtaan

rakennuksen kunnon ja mahdollisten vaurioiden huolellinen selvittäminen ennen kauppaa vähentää altistumista mahdollisille mikrobivaurioille ja niistä aiheutuville terveyshaitoille

kosteus ja mikrobivaurioiden ja niihin liittyvien erilaisten ongelmien ennaltaehkäiseminen vaatii asennemuutosta sekä tietoa kiinteistöjen kunnossapidosta

räsänen siihen onko tämä todella ed

kiinteistöjen kunnon tiedostamisella ja suunnitelmallisella kunnossapidolla on mahdollista saada aikaan sisäilmastoltaan hyviä rakennuksia

johan lakiesityksen perusteluissakin suoraan myönnetään että puisto on tarpeen perustaa koska tällä tavalla täydennettäisiin ja edistettäisiin merellisten kansallispuistojen alueellista edustavuutta

nyt käytävässä keskustelussa sukupuolineutraalista avioliittolaista todetaan useasti että kahden samaa sukupuolta olevan avioliitto on ihmisoikeus sekä tasa arvokysymys

kansallispuiston perustaminen ja siihen liittyvät metsästysrajoitukset veisivät pois pohjaa metsästyslakiin kirjatulta periaatteelta jonka mukaan jokaisella suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus metsästää yleisellä vesialueella meressä olevilla saarilla ja luodoilla jotka kuuluvat valtiolle ja joiden hallintaa ei ole kenellekään luovutettu

käytännössä tämä kansallispuisto toteutuessaan rajoittaa paikallisten asukkaiden sekä muiden kansalaisten mahdollisuuksia harjoittaa metsästystä sekä kalastusta länsirannikon keskeisimmällä ulkomerialueella

kysyisin ministeri häkämieheltä aikooko suomi jatkossa myös kouluttaa suomessa afgaanisotilaita jo koulutettujen lisäksi koska onhan kai pelättävissä että eivät talebanit tällaisesta tykkää ja voi olla että he tulevat kostotoimenpiteisiin tänne suomen maaperälle

lakiehdotuksessa on vahvasti tulkinnanvaraisuutta metsästysmääräysten suhteen

lapsi on päämäärä itsessään joten häntä ei saa käyttää välineenä jolla aikuiset haluavat toteuttaa omia päämääriään ja mielihalujaan

pienpetojen metsästyksen osalta kuitenkin noudatettaisiin ilmeisestikin luonnonsuojelulakia minkä johdosta esimerkiksi minkkien metsästys tulee luvanvaraiseksi metsähallituksen myöntäessä lupia

on epäoikeudenmukaista ja syrjivää tehdä lainsäädännöllinen normaali tila siitä että lapsi suunnitelmallisesti erotetaan biologisesta isästään tai äidistään syntymästään saakka pelkästään siksi että aikuiset pitävät näin määriteltyä avioliittoa oikeutenaan

kun vesilintujen osalta kuitenkin luetaan luonnonsuojelulakia ulkosaaristossa kiellettäisiin vesilintujen metsästys sillä poikkeuksella että neljällä alueella vesilintujen syysmetsästys olisi kuitenkin sallittua metsähallituksen luvilla

kyseessä on siis melkoisen sekava sillisalaatti joka herättää todellakin monissa kysymyksiä siitä mitä lakia tai lakeja metsästysasioissa sovelletaan

kaikki perinteistä avioliittokäsitystä puolustavat järkisyyt leimataan näennäisperusteluiksi ahdasmielisyydelle ja suvaitsemattomuudelle

lakia olisi syytä tältä osin selkeyttää vai onko sekavuus kenties tarkoituksellista

tässä yhteydessä on myös syytä muistaa että eläinkantojen sääntely metsästämällä on myös kansainvälisesti ympäristöjärjestöissä tunnustettu keino suojella ympäristön monimuotoisuutta

metsästysseurojen toimesta vapaa ajalla harjoitettu metsästys tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin virka apuna viranomaisten tilauksesta järjestetty metsästys

homoavioliittoihin suhtautumisesta on tehty mittari jolla tarkastellaan jokaisen ihmisen suhtautumista ihmisoikeuksiin

eri eläinten metsästyksen tulee myös hirvieläinten metsästyksen tulee myös jatkua mahdollisen uuden kansallispuistonkin alueella eikä vain hirvenajon niin kuin lakiehdotuksessa nyt ehdotetaan

selkämeren alueella on esimerkiksi paikoitellen suuri valkohäntäpeurakanta jonka rajoittaminen on tarpeen myös jatkossa jos haluamme suojella näitä kantoja hallitsemattoman kannan kasvun aiheuttamilta ongelmilta kuten nälkäkuolemilta

ajatellaan tilannetta että maaseudulla ambulanssi on viemässä juopunutta putkaan ja kesken ajon tulee kutsu sydänkohtauksen saaneen hälytysajoon

jos kannatat homo avioliittoja olet suvaitsevainen humaani ja hyvä ihminen olet avoin ja hyväsydäminen rakastava ihminen

a heittääkö ambulanssin miehistö juopuneen kesken matkan korpeen kävelemään vai b matkustavatko sydänpotilas ja juopunut samassa ajossa vai c viedäänkö ensin juopunut putkaan ja sitten käydään hakemassa sydänpotilas hoitoon

ikävä esimerkki metsästyksen liiallisesta rajoittamisesta on itä suomessa tapahtunut karhukannan lisääntyminen niin että karhut joutuvat etsimään ruokansa tänä päivänä jopa pihapiireistä

jos sen sijaan vastustat homoavioliittoja olet suvaitsematto on yhä röyhkeää ei sentään suvaitsematon röyhkeä itsekäs rakkaudeton homofobinen olet osa penttioinosten homokammoista ja impivaaralaista porukkaa

katsonkin että kansallispuiston perustamisen yhteydessä on ehdottomasti sallittava eläinten metsästys alueella metsästyslainsäädännön mukaisesti siis metsästyslainsäädännön mukaisesti

kun tästä asiasta myöhemmin tässä salissa äänestetään toivon että jokainen edustajakollega miettii tarkkaan mitä ja minkä väristä nappulaa painaa

arvoisa puhemies

liiallisella luonnonsuojelulla saadaan kansalaiset takajaloilleen koska kaikki luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot rajoittavat jollakin tapaa kansalaisten harrastus tai elinkeinomahdollisuuksia

olemmeko me niitä kansanedustajia jotka jäämme historian kirjoihin lainsäätäjinä jotka muuttivat tuhansia vuosia vanhan miehen ja naisen välisen avioliiton miehen ja miehen sekä naisen ja naisen väliseksi seksiliitoksi

lisäkapasiteetin laajennuksen tulee käytännössä tapahtua kuitenkin kohtuudella niin ettei itse pallas yllästunturin kansallispuistoa uhrata suureen massaturismiin

me teemme lasten perusoikeuksiin liittyvän päätöksen

menevätkö aikuisten mielihalut lasten oikeuksien edelle

näin on myös lakiehdotuksen mukaan tapahtumassa sillä siinä on tarkasti määritelty kokonaismäärät uusille vuodepaikoille ja kerrosneliömäärille

lakiesitykseen sisällytetyt rajaukset takaavat mielestäni sen ettei alueesta tule ostoskeskusta kapakoineen ja erikoistavaraliikkeineen sekä valtavine ihmismassoineen

kun matkailukeskuksen aluetta laajennetaan ehdotetulla tavalla voidaan alueella keskittyä siihen mikä siellä parhaiten osataan

kun kuntotarkastaja suorittaa tarkastuksen niin häneltä odotetaan että hän ilmoittaa vaaran paikat selkeästi eikä toimi kenenkään pillin mukaan eli ei rakennuksen myyjän mukaan

arvoisa puhemies

nyt esillä oleva laajennushanke tukeekin alueen työllisyyttä sekä siistii nyt jo varsin vanhan hotellialueen yleisilmettä

länsi lapin työllisyys kaipaa lisäpanostuksia ja mikä olisikaan parempi keino tähän kuin mahdollistaa entistä useammalle matkailijalle luontomatkailu ja yöpymismahdollisuus

haluatteko te vihreät että suomesta tulee tulevaisuuden kehitysmaa jossa liikutaan välimatkat pyörillä ja hevosilla koska näyttää siltä että teidän politiikkananne on tappaa suomalaiset yritykset tämän päästökaupan myötä

maallikko ei välttämättä ymmärrä mitä tarkoittaa esimerkiksi riskirakenne ja mitä vastuita siihen liittyy

jos koti ja ulkomaisille matkailijoille ei anneta mahdollisuutta majoittua hotellitasoiseen paikkaan miksi he vaivautuisivat matkustamaan satojen jopa tuhansien kilometrien päästä pallakselle

tällä hetkellä aivan liian paljon käydään oikeustaisteluita siitä kun kuntotarkastaja on ilmoittanut hyvinkin epämääräisesti vian kohteen

tämän päivän matkailija on tottunut saamaan rahoilleen vastinetta ja jos pallaksella on vastassa vain huonokuntoinen hotelli kansallispuistossa kävijät valitsevat varmasti jonkun muun kohteen

vihreiden joilla on työministerin salkku luulisi erityisen innokkaasti kannattavan tällaista työllisyyttä lisäävää hanketta

mielestäni luonnonsuojeluintoilu on mennyt nykypäivinä mahdottomuuksiin

milloin ollaan perustamassa tuhatta uutta luonnonsuojelualuetta milloin puuhaamassa vesilain muutoksia eli niin sanotun norppalain kaltaisia lakeja

arvoisa puhemies

jo pelkästään epämääräisen näköinen papana puun juurella tai epäily harvinaisesta sittipörrisontiaisesta antaa aiheen tielinjan muuttamiselle ja valtavalle mediamylläkälle sekä vuosia jatkuvalle valituskierteelle

esimerkiksi lakiasiantuntijat ovat todenneet että laki rikkoo nykymuodossaan perustuslakia eikä keskusrikospoliisikaan ole hyppinyt riemusta vaan kokee lain lähinnä ongelmaksi

ongelmaksi koetaan myös se että julkisuudessa on väitetty lain antavan tietoverkon omaaville taloyhtiöille mahdollisuuden seurata yksityishenkilöiden sähköpostiliikennettä

näistä liiallisuuksiin menevistä kaiken luonnon pitää olla suojeltua tyyppisistä hankkeista seuraa vain ongelmia ja ne kääntävät ihmiset pikemminkin vastustamaan luonnonsuojelua

arvoisa herra puhemies

tällaisesta laista onkin sitten lyhyt matka yritysten työntekijöiden ja yhteisöjen puhelujen nauhoittamiseen ja uloslähtevän kirjepostin availuun

yritysvakoilu ei toimi pelkästään sähköpostin avulla

hallitus on asettanut tavoitteekseen saada koko suomi yhdeksi maatalouden tukialueeksi nykyisen hyvin keinotekoisen jaottelun sijaan

suomesta ei saa koskaan tulla mitään jättimäistä vihreiden reservaattia jossa ihmiset saavat liikkua vain ennalta määrättyjä reittejä pitkin ihastelemassa metsäksi kutsuttua ryteikköä

seuraava laki lienee lex linden jossa vaaditaan työntekijöiden riisuutumista työpäivän päätteeksi yrityssalaisuuksien ulosviemisen estämiseksi

oma lukunsa ovat mediassa olleet väitteet nokian ja elinkeinoelämän keskusliiton suorittamasta painostuksesta lainvalmistelun yhteydessä

tämä pallastunturin matkailukeskuksen laajennushanke antaa siihen osaltaan erinomaiset mahdollisuudet kunhan toimitaan tiukasti annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti

mielestäni tämän lain käsittely pitäisi keskeyttää kunnes uhkailuväitteiden todenperä on selvitetty

eduskuntaa ja lainsäätäjiä ei saa uhkailla ja jos sitä tapahtuu lainsäätämistyö pitää välittömästi viheltää poikki ja uhkailijat ohjata leivättömän pöydän ääreen

eun pyrkimyksenä on porvaripuolueiden peesatessa vain ja ainoastaan luoda länsi eurooppaan suuriin tilakokoihin perustuva maanviljelysjärjestelmä jossa pientiloille ei ole tilaa

ilmeisesti brysselin väelle olisi tarpeen historian kertaus sillä itäinen naapurimme kokeili tätä suurtilamallia

liikenne ja viestintävaliokunnassa on aiheellisesti kiinnitetty huomiota lain moniin ongelmiin vaikka sairaslomani vuoksi en itse ollut valiokuntatyöskentelyssä mukana

jo muinainen ex pääministerimme paavo lipponen toitotti sen puolesta että suomi saataisiin mukaan eun ytimeen isojen poikien joukkoon päättämään suurista linjoista

ensinnäkin laki kajoaa arveluttavasti yksityisyyden suojaan ja antaa yrityksille ja yhteisöille poliisille kuuluvaa toimivaltaa

sielläkö me nyt olemme

lisäksi on kysytty kuka valvoo sähköpostin valvojaa

pelkään että jos tämä laki tulee voimaan tulemme näkemään oikeudenkäyntejä joissa syytteessä ei ole sähköpostin lähettäjä vaan yritys tai yhteisö syytettynä työntekijöiden perusoikeuksien loukkaamisesta

on erikoista että pieni suomi hyväksyy ajatuksen että muutama suuri maa voi käytännössä päättää merkittävällä tavalla euroopan unionin toiminnasta enemmistöpäätöksenteon käytäntöönoton myötä

suomi eu vaikuttajana kappaleessa sanotaan että suomen tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi ominaispainoaan enemmän aktiivisella vaikuttamisella

tällaista yksityisen henkilön oikeusturvaa ja yksityisyyden suojaa loukkaavaa lakia eivät perussuomalaiset voi koskaan hyväksyä

hallituksella on otsaa täälläkin kehua eun saavutuksia vaikka joka viikko saamme eduskunnan valiokuntatyöskentelyssäkin huomata että eun direktiivit sotivat suomalaisten oikeustajua ja perusperiaatteita vastaan

on vaikea nähdä mitä esimerkiksi norja ja islanti hyötyisivät jäsenyydestä kun ne pääsevät jo nyt nauttimaan muun euroopan talouselämän iloista ja suruista siinä missä suomikin